yleiskeskustelu ei ole päättynyt koska edustaja kanerva tuskiltaan vielä yrittää lausua jotakin olkaa hyvä

nyt päätetään lakiehdotusten

yleis

on päättynyt ja

asiat on selvitetty ja toteamme että yleiskeskustelun siis päätäni asian käsittely keskeytetään

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

kun siitä ainoan osittain toisen käsittelyn esitellä avertshen kolmaskymmenestoinen ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta asian käsittely keskeytettiin seitsemäs kymmenettä kaksituhattayksitoista pidetyssä

asian käsittely kesti

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen neljäsosa puhemiesneuvosto eivät tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides kymmenettä kaksituhattakaksitoista pidettävään pääsystä hyväksyttäneen hyväksytään ko salur voitane menetellä päivän viiden raision osalta hyväksikäyttö eduskunnan seuraava

poissa edustajaa packalen

keskustelu

keväällä

ennuste

edustaja piirainen

kuttu on kyllä puheensa arvoinen

ensimmäisen käsittely esitellään päiväjärjestyksen kuudes aseen käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kuusi ny kartalla kierroksen sisällöstä yleiskeskusteluun nyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön nyt päätetään lakiehdotusten ensimmäinen käsittely

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päivi edes yhdeksännestä kymmenen listaasi keskustelu on päättynyt

käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö viis

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kanapox virukselle

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen ekstaasia

pöydällepanoa varten esitellä päälle yhdestoista asi voimistelusta erota virka pannaan pöydälle kolmastoista kuudetta kaksituhattakolmetoista pidettävä täysin hyväksyttävä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

keskustelu on päättynyt

toiseen käsittelyyn käsitellään päivystyksen

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön mukaan sanoo lakiehdotus ei

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

anteeksi

pääluokan ja asian käsittely kesti

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen toimintaa sekä puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokunta keskustelu on päättynyt että puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään ja osia lähetetään peruslakivaliokunta määräkeskustelua varten esitellään päivitykset kolmasosan puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

keskustelu on päättynyt että puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asia lähetetään

asian käsittely keskeytetään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäsosa puhemies neuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokunta

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätti lakien lakiehdotusta toinen käsittely on päättynyt asian lopun käsä

eu edustuston

nyt keskustelu

toisen käsittely olisi tänä päivänä syhdeksästoistaosille

loi puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään hallintovaliokunta a

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin simo

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides kausi ja puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja

toisen käsittely esitellään päivitetty kahdeskymmenes avasi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on

tasa arvovaliokunta

myös keskustelu on päättynyt

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt taisi olla

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudes kausi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näytetään tarkastusvaliokunta

toisen käsittely esitellään päivitys on kahdeskymmenesensimmäinen sija

yhtä toiseen käsittelyyn esitellään kaikki seitsemän shasille nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päätetä eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä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

keskustelu on päättynyt tai eduskunta hyväksyisimmassa käsittelyssä sisällöltään taitetulla kiire että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättää asian lopullisesti taa toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen yhdeksän saa siinä nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päätti että eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätet l

asian käsittely keskeytetään

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättänyt eduskunta hyväksyi mietintönsä tuo lausumaan

toiseen käsittelyyn esitellään taideväkikin kymmenesosan

keskustelu

keskustelu on päättynyt että eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset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

lakiehdotusten toinen käsittely on paha asia on loppuunkäsitelty taa lähetekeskustelua varten käsitellään päivän ja ne yhdestoista asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta keskusteluun perustaja piiraiselle poissa keskustelu on päättynyt kuin myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä otetaan sosiaali sivistysvaliokuntaan

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

oli päätynyt asialla on

eduskunnan seuraava täysistuntoon kahdeskymmenes kahdettatoista kaksituhattayksitoista kello kymmenen palaa asiasta

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eu tuottaa

yleiskeskustelua jatketaan edustajat kauma poissa edustaja kanerva puolella

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lakiehdotukseen se mikä sitten

ensimmäisen käsittelyn käsitellään pääjäristyksen viideskymmenesensimmäinen

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asian käsittely keskitetään toiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen keskeytetään

keskustelu

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätä tullakin

toisen käsittely pysytellä päivän

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä

sulander taidekäsittelu päättyy

toisen käsittelyn esitellä päivystyksen

toisen käsittely esitellään päivän kahdeskymmenesyhdeksäs saa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt jatketaan aiemmin tänään keskeytynyttä pääluokka kolmekymmentä maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan käsittelyä

asian käsittely keskeytetään

toisen käsittely ja ainoan käsittely esitellään päivystyksen kolmaskymmenes aasi

menettelytapa hyväksyttäneen

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päädyt

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

eduskunta yhtyy valiokunnan ehdotuksen toimenpidealoitteen hylkäämisestä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

on päättynyt

tässä on vähän työnjohdollisia ongelmia mutta ne

edustaja kiljunen poissa edustaja mäkipää poissa edustaja turunen selviävät

ensimmäiseen käsittelyyn esitelläänpä yöpäivystyksen viideskymmenestoinen osa käsittelee vuonna talousvaliokunnan mietintö

nyt ensimmäisen käsittely olisi tämän päivän viideskymmeneskolmas osa

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä